nyt on varmaan ihan hyvä tehdä selväksi se että me äänestämme nyt siitä pitääkö irlannille antaa lainaa tai lainatakauksia vai ei

mutta tähän nyt etsitäänkin ratkaisuja millä voisimme kannustaa oikeasti ne ovat pääsääntöisesti pk yrityksiä jotka oppisopimukseen nuoria voisivat ottaa että he uskaltaisivat ottaa sen riskin tai sen stepin että ottavat nuoret sinne

arvoisa puhemies

ei ole mitään järkeä siinä että jokainen maa ostaa itselleen samat kalustot jos niitä käytetään vain harvoin ja kun niitä voitaisiin käyttää myös yhdessä

totta kai jos ajatellaan joitakin ihan täysin tyyliasioita olisi parempi että meillä olisi jo poliittinen hallitus joka tämän voisi esitellä mutta kun se nyt ei ole tilanne niin vastuuihmisten pitää vaan toimia vastuullisella tavalla

eli millä saamme lisätuottavuutta aikaiseksi mitkä ovat tuottavuuskehityksen suurimmat ongelmat koska suomi on ainoa maa euroopassa jossa talouskasvu on ensi vuodesta lähtien vain ja ainoastaan tuottavuuden varassa

valto koski sosialidemokraateista ei ole sitä riidanhenkeä ollut kylvämässä hän totesi osuvasti että tuntuu hassulta tämä hallituksen haukkuminen kun tämä hallitus on tehnyt paljon enempi kuin me itse olemme tehneet

täällä on aika monessa puheenvuorossa todettu se että ei pitäisi puhua hallinnosta ja kaikki ovat sitä mieltä että ei näistä hallintomalleista pitäisi puhua vaan pelkästään palveluista

nyt en tiedä sisältötilannetta mutta sen minä tiedän että kuuden hallituspuolueen ministerit kokoontuvat elleivät ole tänään kokoontuneet lähipäivinä tämän asian tiimoilta

halusin ottaa sen tietoisesti esiin sen takia että uskon vahvasti että ne kansakunnat ne maat joissa lähimmäisenrakkaus tarkoittaa sitä että kun kaverilla on vaikeaa niin hänen peräänsä katsotaan vähän enempi kuin suomessa viime vuosina tarkoitettu tulevat selviämään tästä kriisistä paljon paremmin kuin ne yhteiskunnat joissa lähimmäisenrakkaus on vain verovaroilla ostettuja palveluja ja viranomaisvälittämistä

se on rehellistä puhetta

voitte kuvitella että tämä ei ole ihan päivänselvä asia kaikille euroopan maille mutta meille se olisi mahdollisuus koska meidän puolustusteollisuus on teknologiakehittäjä mutta myös hyvin tuottava

mutta silti tämäkin keskustelu on puhtaasti ollut hallintomallikeskustelua mikä osittain johtuu siitä että kaikki me ymmärrämme sen että kunnat eivät ole ongelmissa suhdannesyistä kunnat eivät ole ongelmissa vain leikkausten vuoksi vaan kunnat ovat rakenteellisesti ongelmissa ja pysyvästi ja niille rakenteille pitää tehdä muutos koska muuten palvelut eivät säily

tämä on rahanarvoista tavaraa mistä nyt olemme sopineet

kyllä demokratiassa hallituksellakin on joku oikeus kyllä eduskunnallakin on oikeus olla aloitteellinen ja kun tätä aloitteellisuutta on ollut nyt me olemme päässeet hyvään alkuun ja tämä työ tuottaa semmoisen tuloksen että suomi on uskottava hoitamaan omaa julkista talouttaan myös tämän kriisin aikana

onko parempi suomalaisten työpaikkojen kannalta että irlannin valtio kaatuu vai onko parempi meidän kannaltamme että me yritämme tehdä kaikkemme että eurooppaan ei tule lamaa

minä toivon niin paljon kuin me kaikki välitämme tästä hyvinvointiyhteiskunnasta että emme ulkoistaisi lähimmäisenrakkautta vain viranomaisen toiminnaksi vaan tämmöisessä ajassa jossa monet ihmiset voivat pahoin ilman omaa syytään he tarvitsevat lähimmäisiä

mutta ei tällä riitelyllä kannata jatkaa

sen takia me nyt väännämme kättä täällä vain ja ainoastaan hallintomallista

mitä tulee preferred creditor statukseen ainoastaan tämän komission rahalta on preferred creditor status mutta ei yhdenkään valtion kohdalla

tässä esitetään hirveän paljon myös tietoisesti asiavirheitä

ja minä toivon että eduskunta lähettää heille myös semmoisen viestin ja meille jotka voimme välittää että olemme ihmisten tukena koska semmoiset maat todellakin pärjäävät paremmin kuin ne jotka ulkoistavat välittämisen vain viranomaistoiminnaksi

sanoisin näin että hyvin monella edustajalla on varsin suvaitseva omatunto kun sallii itseltään niin paljon muunnellun totuuden puhumista

nuorisotyöttömyydestä kysyttiin

eli ei kannata antaa semmoista kuvaa että kun me nyt puhumme tästä euroopan vakausvälineen kohdalla jollakin valtiolla olisi jotain ensisijaisia lainoja kuten imfn lainoja

niin kuin tässäkin äsken edustaja pekkarisen ja edustaja zyskowiczin välisessä keskustelussa kävi ilmi ei mikään malli ole yksinkertainen helppo ja vapaaehtoinen

ihan lyhyesti alkuun tästä ulkopolitiikan painopisteestä ja venäjä politiikasta

mutta yksi semmoinen keskeinen mielenkiintoinen asia on se että meidän pitäisi päättää suomessa haluammeko me arktisen radan eli ratayhteyden jäämerelle onko se asia jonka suomalaiset haluavat

keskustelu on päättynyt

ei ole

totta kai jokainen eurooppalainen maa mielellään ottaisi sen mutta koskaan sitä ei jäsenmaille anneta se annetaan korkeintaan kansainvälisille organisaatioille ja imf menee tietysti aina kaiken ylitse

siellä alkaa tulla raja vastaan

veronkevennyksistä kaikkein suurin osa on mennyt ruuan arvonlisäveron alentamiseen eli ruuan tasaveron alentamiseen jota demarit vastustivat ja sitten toisaalta eläkkeensaajien ja palkansaajien ostovoiman turvaaviin tuloveron kevennyksiin

minä toivoisin että me pääsisimme tästä jonkunlaiseen näkemykseen vuoden sisällä koska kun uusi komissio aloittaa niin meidän pitäisi lähteä jos me haluamme sen ajamaan sitä sitten tuleviin investointihankkeisiin

oppilaitokset eivät ihan mahdottomasti vedä eikä opettajiakaan riitä

eli yhtenä tekijänä ulkopolitiikassa me tulemme aiempaa vahvemmin korostamaan taloudellisen yhteistyön merkitystä ja se tarkoittaa sitä että me käytämme enemmän aikaa ja omia resurssejamme erityisesti nousevien talouksien kanssa yhteistyön tiivistämiseen

ja tähän mennessä olemme olleet sitä mieltä että jos esimerkiksi keskustalla olisi kuntaministeri niin hän vaikkapa vastoin tamperelaisten tahtoa jos tamperelaiset tätä mieltä olisivat pakottaisi liittymään sitten tähän maakuntaratkaisuun mutta olemme ymmärtäneet siis väärin

me haluamme pitää vastuullisesta taloudesta kiinni

meidän pitää välttää se että tilapäisen kriisin takia liian moni nuori tai minkään ikäinen suomalainen pysyvästi syrjäytyisi yhteiskunnan ulkopuolelle

mutta se vaikutusvalta tarkoittaa sitä että me osoitamme että olemme yhteistyökykyisiä yhteistyöhaluisia vaikuttamishaluisia etsimme ratkaisuja enemmän kuin ongelmia koska ongelmien esiintuojia kyllä maailmassa riittää

puhemies

haluaisin ottaa nyt yhden tämmöisen teeman tässä esille josta tulee todella ristiriitaisia puheenvuoroja

mitä tulee venäjään niin hallitus perustaa venäjä politiikkansa koordinaation parantamiseksi erillisen ministerityöryhmän

niin kuin eräs sosialidemokraattien entinen puheenjohtaja ja pääministeri oli joskus sanonut toiselle sosialidemokraattiselle kansanedustajalle nuorelle kansanedustajalle että mene sinne missä on vaikeimmat paikat koska siellä on tilaa niin tämä pitää hyvin paikkansa myös euroopassa

toisaalta samojen ryhmien edustajat sanovat että teollisuudelle ei ole annettu riittävästi ja kelamaksun miljardikaan ei tunnu missään

jos asukasluvun suhteen voitaisiinkin päätöksiä tehdä yhteistyössä toisten kuntien kanssa niin silloin näillä malleilla ei juuri mitään eroa enää olisikaan

sitten nämä samat ihmiset ovat niitä jotka ovat vastustaneet kelamaksun poistoa ja vaihtoehdoksi sanotaan että teollisuuden sähkövero pitää poistaa

puhemies

mutta arvoisa puhemies arvostin suuresti sitä mitä edustaja tynkkynen sanoi tuossa minä uskon samalla tavalla kuin edustaja tynkkynen että kaikki me tässä salissa pääsääntöisesti olemme kiinnostuneita ihmisten palveluista vaikka ehkä osa täällä olevista puolueista haluaakin sanoa että hallituspuolueet eivät ole kiinnostuneita palveluista vaan jostakin ideologisesta keskittämisestä

totean vain sen että hallituksella ei ole tarkoitus korvamerkitä valtionosuuksia ja olemme lisänneet harjoittelupaikkoja valtion sisällä

en usko että tämän keskustelun jälkeen suomessa on enää päästävissä eduskunnassa päästävissä tilanteeseen missä joku kansanedustaja vastustaisi talouden tasapainotustoimia

pidän hyvänä ajatuksena sitä että valtio katsoo myös erityisesti nuorten kohdalla voisiko se omilla toimillaan lisätä harjoittelupaikkoja tämmöisenä aikana

hoskonen puuttui äärettömän tärkeään kysymykseen siitä kuinka esimerkiksi tätä pysyvää kriisinhallintamekanismia valmistellaan onko se hallitustenvälisenä työnä tehtävää työtä eli herman van rompuyn johdolla tehtävää valmistelua vai komissaari rehnin johdolla tehtävää normaalia lainsäädännön valmistelua

kun tämä on se joka ratkaisee teollisuuden ongelmat joidenkin mielestä ja samaan aikaan vastustetaan kelamaksun poistoa niin en minä tätä logiikkaa kyllä nyt ymmärrä yhtään

välineet ovat se mistä olemme jossakin määrin eri mieltä mutta pääasia on palvelujen saatavuus niissä olosuhteissa kun meillä on vähemmän työikäisiä veronmaksajia joka ikisessä kunnassa tässä maassa

tämä on todella iso kysymys sen takia että meillä on uusi instituutio euroopan unionin presidentti jota siis aikaisemmin ei ole ollut ja minua henkilökohtaisesti huolettaa äärettömästi se jos suuret maat alkavat käyttää eurooppa neuvostoa omien intressiensä aivoitustensa ajamiseen sen sijaan että etenemme yhteisöllisen metodin kautta eli että komissio valmistelee jolloin myös sitten pienen maan ääni kuuluu parhaiten

minä luulen että tässä ei ole tarkoituskaan mistään logiikasta pitää kiinni vaan sotkea erilaisia asioita mutta meillä ei ole varaa yksinkertaisesti tämän kaltaiseen keskusteluun jossa ei ole logiikkaa

vastaus on

kerola on pariin otteeseen pyytänyt tarkempia käsityksiä verotuksen uudistamisesta ja ed

kun tapahtuu vakava autokolari pienen kunnan asukkaalle ja hän joutuu tehohoitoon ja erityisen vaativan erikoissairaanhoidon asiakkaaksi niin kuin kuuluukin saada sitä palvelua niin koko kunnan talous romahtaa

se toimii vapaasti

on selvää turvin palkkiotuotot työhuoneesta ja nyt kun hetken kuluttua auki ja tuo piipahti puhevuorolistan pyytäisin että siinä vaiheessa puheenvuoroa pyytäisivät vain edustajat jotka olen saanut ensimmäistäkään ja vaati puheenvuoro katsotaan sitten miten ja mistä vika tai vismutti alkaen ruiserä hyvät edustajakollegat

mutta jos katsomme kymmenen vuoden ajalla tapahtuneita kehityskulkuja niin euroopassa on neljä maata joissa julkisen sektorin palkat ovat euroalueen voimassaoloaikana nousseet yli sata prosenttia

kenenkään ei pidä pelätä suomessa sitä että jos minulle jotakin sattuu tai kun minä vanhenen pystyykö tämä kunta tarjoamaan minulle palveluja

eli tällöin oma henkilökohtainen näkemykseni on kun katsotaan sitä kokonaisuutta että siitä pitää tehdä hyvä kokonaisuus mutta työn tekemisen ja työn teettämisen verotuksen pitäisi olla niitä joita ei mennä ainakaan korottamaan koska sillä on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta kaikkein olennaisin merkitys